ehkä sekin pitää ymmärtää että vaaleihin on viisi kuukautta aikaa ja on aika herkullinen paikka tietysti tässä kohtaa sanoa että ei anneta jättää vastuu kantamatta

herra puhemies

kyllä sille ymmärrystä löytyy koska sellainen tahtotila on varmasti aika monella olemassa että tähän suuntaan kuljettaisiin mutta marssijärjestys lienee kuitenkin selkeä

kovin paljon uutta tänään ei ole kuultu mutta ehkä se ainoa vähälle huomiolle jäänyt uusi asia mikä tänään on kuultu on tuo sosialidemokraattien lähihistorian selitys

jos tulipalon sammuttamiseen joutuu ja palomiehen työhön niin ensin pitää sammuttaa ne palot ja sen jälkeen voi ennaltaehkäistä uusien palojen syttymistä tai parantaa paloturvallisuutta

sitä taustaa vasten on hyvä että on tämmöinen raami olemassa mitä tässäkin laissa yritetään säätää hyvistä käytännöistä kerätty niitä ikään kuin pankkiin että tämän mukaisesti voi toimia

aiemminhan se on ollut tämä talouden alamäki pahan hallituksen ja silloisen päähallituspuolueen keskustan vika

vahvasti näyttää siltä että taustalla on ajatuksena isompi suunnitelma liittovaltiosta eli yhteisistä veloista ja yhteisistä veroista

arvoisa puhemies

todella siis kunnallinen itsehallintohan tarkoittaa sitä että jo tällä hetkellä on erilaisia veroprosentteja eri kunnissa ja erilaisia maksukäytäntöjä

toki sanon niin kuin sanotaan tuossa valiokunnan mietinnössäkin että parempi tapa olisi tehdä niitä muutaman vuoden välein eikä kertarysäyksellä kymmenen vuoden välein mutta tämä nyt joka tapauksessa oli edessä koska pitkään aikaan korotuksia ei ole tehty

siitä totesimme siis sillä tavalla että lähinnä tuossa jatkokehittelyssä porrasteiseksi lasten päivähoidon maksujärjestelmän suuntaan voitaisiin harkita esimerkiksi tietojen yhteiskäyttöä päivähoitojärjestelmän asiakastietokannan kanssa

tässähän voitaisiin poistaa byrokratiaa niin että olisi ihan hyvä jatkossa edetä tähän suuntaan

tuosta maisterintutkinnosta kun se on herättänyt paljon keskustelua on ehkä syytä vielä sanoa että tässähän ajatuksena on eurooppalaisempi ajattelutapa jossa jo kandintutkinnolla bolognan prosessin mukaisesti pääsee työelämään ja hankkimaan siellä kannukset mahdollisimman nopeasti kun me tiedämme mikä tuo haaste on

ja uskon olemme varmoja siitä että merkittävä osa palaa työelämän myöhäisemmässä vaiheessa hakemaan myös tuon maisterin pätkän josta varmasti on tulevaisuudessa erittäin paljon hyötyä

herra puhemies

edustaja tiilikainen erittäin hyvin kuvasi tämän lähihistorian

on perusteltua ollut yrittää niin että torjutaan lama mahdollisimman kauas suomesta ja kun kysymys on pienistä maista niin on erittäin perusteltua yrittää

mutta koko meidän ajatuksemmehan tänään täällä perustuu siihen että meillä on kokonaisarvio siitä että ei enää riitä ei auta panna velkaa velan päälle ottaa uutta velkaa tuoda maahan uutta rahaa

me emme onnistuneet kreikan osalta tässä asiassa

muutaman muun maan osalla onnistuttiin mutta enää se tie ei riitä ja sen takia piikki on kiinni

kun sanotte että hallituksella on tästä uskottava suunnitelma tai viittaatte siihen että tätä tietä voitaisiin jatkaa eteenpäinkin niin meidän uskomme siinä kohtaa eroaa ja sen takia me emme voi olla hyväksymässä tätä liittovaltion suuntaan vievää esitystä jossa suomen asema monelta osin heikkenisi

kysymys on siitä kannetaanko vastuuta ja välitetäänkö siitä ihmisestä

teidänkin ollessanne hallituksessa luvattiin ohjata nämä ikäryhmien pienentymisestä säästyvät rahat takaisin perusopetuksen laadun parantamiseen

voin yhtyä tuohon edustaja lepän arvioon siitä että tunnelma on ollut poikkeuksellinen ja suhtautuminen asiaan hyvin vakava mikä on varmasti myös vankka viesti lakivaliokunnalle joka aloitteen käsittelyn tämän jälkeen aloittaa

minusta on hyvä että tämän aloitteen kohdalla erityisen voimakkaasti on kiinnitetty huomiota siihen minkälaisia vaikutuksia sillä on käytännön arkeen ja tässä tapauksessa käytännön poliisityöhön

kuitenkin ajattelen niin että se ei ole ihan niin mustavalkoista etteikö siihenkin olisi keinoja löydettävissä että juuri tapauksissa joissa tekijä tunnustaa teon olisi mahdollista viedä prosessia eteenpäin

tässä on kysymys viestistä jonka me lainsäätäjinä annamme ja minusta sen viestin pitää olla yksiselitteinen ja selkeä

kun tällä aloitteella on yli sata allekirjoittajaa minusta se on jo yksissään niin painava viesti että tuon aloitteen täytyy tulla tänne saliin takaisin niin että pääsemme kaikki punnitsemaan eri näkökohtia ja ottamaan siihen asiaan kantaa ja tekemään siitä päätöksen

itse ajattelen sillä tavalla että iso lukko onneksi on suomalaisessa yhteiskunnassa sille että suomalaisille opiskelijoille tai eun sisältä tuleville opiskelijoille lukukausimaksuja asetettaisiin

mielestäni sellaisia mörköjä ei kannata seinälle maalata

mutta se mitä toivoisin ministerinkin kommentoivan on se että mielestäni meidän pitää hyvin tarkasti pitää silmällä sitä että meidän ulkomainen osaaminen ei vähene tämän kokeilun myötä

herra puhemies

kysymys tässä alussa sisälsi pienen virheellisen oletuksen siitä että tämä nykyinen hallitus jotenkin jatkaisi entisen hallituksen työtä perusturvan parantamisessa

milloin puratte ansiosidonnaisen turvan ja perusturvan nostamisen sidoksen

onko jotain luvassa

voisitteko te ministeri nyt selventää meille kaikille mitä uutta rahaa tähän hankkeeseen ja uudistukseen tulee kun kunnilta ja niitten peruspalveluista samaan aikaan rajusti leikataan

sitten toiseksi kysyn ministeri teiltä omaishoidosta

mitenkä jaksaa nyt meille keskustalle se valtavan tärkeä asia että omaishoidon tuesta siitä pienestä tuesta inhimillisesti arvokkaasta taloudellisesti tehokkaasta tuesta tehtäisiin verovapaata

me odotamme

kyllä tässä sosialidemokraatit ovat sellaisen kanin nyt taikoneet hatusta että kyllä taikuri taitaa itsekin olla ihmeissään tämän tempun jälkimainingeissa

monien tuntien neuvottelu ministeri kataisen ja puhemies urpilaisen välillä oli ilmeisesti tiedotuslinjasta sopiminen virkamiesvalmistelun pohjalta syntyneestä paperista

aiempi hallitus oli sopinut jo huomattavasti pidemmälle menevistä tiukennuksista kuten tänään on tuotu esille

tuo paperi jäi hieman löysähköksi tämä suomen linja

se toki eteni parempaan suuntaan siitä mikä neuvottelutulos aiemmin oli mutta se vastaa kuitenkin aiemman hallituksen linjanvetoa

edustaja kiljunen esitti kritiikkiä siitä että etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan lisäykset ovat valiokunnalla liian pieniä

silmänkääntötemppu

arvoisa puhemies

tämä hallitus on valinnut eri tien kuin edellinen hallitus eli nyt ei olla siellä kuntien valtionosuuksilla sillä perusrahoituksella vaan siellä ollaan norminväljennyksellä eli osoitetaan niitä tehtäviä mistä leikkauksia voi tehdä erikoisrahoituksia poistetaan

vielä tuohon edustaja krista kiurun puheenvuoroon tuossa aiemmin

olennaisinta on nyt se että se uudistus menee eteenpäin jota viime kaudella yhdessä tehtiin että se nuori joka valmistuu peruskoulusta pääsee ensisijaisesti sinne ammatilliseen koulutukseen ja että heille voidaan varata oma kiintiö

arvoisa puhemies

siellä on mukana perusvähennys niin kuin tässä on tullut sitä jo kiiteltyä ruuan arvonlisävero opiskelijoille kohdistetut toimenpiteet monelta osin hyvin oikeudenmukainen budjetti

kuulin paljon puhetta siitä että työttömyys nousee olemme siitäkin samaa mieltä olette huolissanne velkaantumisen kasvusta esitätte menolisäyksiä on monenlaista huolenaihetta mutta vaihtoehtoja kuului kovin kovin vähän

onko jossain vaiheessa paikallaan jo siitä luopua

heinäluoman linja liittyen sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen kun olette puhunut hallituksen linjasta

kaikista pienimmät eläkkeet on korjattu sen lisäksi etuisuudet on sidottu indeksiin

on koulutukseen kohdistuvaa nuorisotakuuta sinne ammatilliseen koulutukseen kohdistuvaa nuorisotakuuta työ ja elinkeinoministeriön pääluokalle kohdistuvaa nuorisotakuuta ja nyt sitten se mistä puhutaan on tämä etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta momentti johon tuossa äsken viittasin

ja kun hallituksen kärkihankkeena on että tuota kehitetään tuohon yhteisötakuun suuntaan niin meillä sarkaa on siinä että meidän pitäisi etsiä pysyviä toimintamalleja seuraavan vuoden aikana laajentaa näitä parhaita käytäntöjä valtakunnallisiksi hyviä käytäntöjä on siis olemassa jo tällä hetkellä ja sitten löytää tuolle yhteisötakuulle uudelle yhteisötakuulle myös pysyvämpää rahoitusta jotta se ei olisi vuosittain tällaista pallottelua

olisin toivonut teidän ottavan kantaa vielä opiskelijoiden automaatiojäsenyyteen josta tuossa alussa käytin keskustelun ensimmäisen puheenvuoron

itse jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan jäsenenä läsnä olevana sellaisena ajattelen kyllä ettei ole aivan oikeudenmukaista että meillä on kaikki ne oikeudet todelliseen julkisen vallan käyttöön kattavaan tasa arvoiseen edunvalvontaan mahdollisuuksiin olla ehdolla mahdollisuuksiin äänestää mahdollisuuksiin olla osa yhteisöä olla ylipäätänsä osa parempia palveluita

automaatiojäsenyys opiskelijakunnan kannalta turvaa resursseja tuo taloudellista vakautta mahdollistaa lakiin kirjattujen tehtävien hoidon käytännössä

ettekö näe mahdollisuutta tämän edistämiseen

ehkä räikein näistä ylilyönneistä oli se kun salin vasemmalta laidalta todettiin että viimeisten kahden vuoden aikana jotenkin olisi suomi syösty omilla toimilla taantumaan tai heikkoon tilanteeseen